tässä suhteessa logistiset kustannukset ja koko kuljetusjärjestelmä ovat erittäin merkittäviä kilpailukyvyn kannalta

arvoisa puhemies

äänestyksessä

eduskunnan budjettivallan ja kansanvallan turvaamisen on mahdollistettava riittävä suhdannepoliittinen itsemääräämisoikeus

tässä kehittyvien maakuntien suomessa mistä edustaja heinonen puhui nyt on tietysti turha mennä minkään lillukanvarren taakse nimittäin merisalohan on hyvin avoimesti niin kuin se muukin taustataho kertonut miten voimakkaasti porvarillisen hallituksen aikaansaamiseen siinä tähdättiin ja merisalohan ilmaisi ilonsa että tärkeintä oli saada sdp pois vallasta

ihan alkuun on sanottava että tässä suhteessa myös kuljetusjärjestelmät satamiin niin itä kuin pohjois suomesta ovat myös tärkeitä ja maa ja raidekuljetusten kilpailukyky on tietysti tämän logistisen ketjun kokonaisuudessa muistettava

herra puhemies

mutta valitettavasti nyt on sanottava tässä yhteydessä kun tämän hallinnon tehtävänä josta nyt päätetään on myös vapaa ajankalastuksen huomioon ottaminen että kyllä nyt tulevat syvältä keskustan ja myöskin mtkn ja kalatalouden keskusliiton myllylän nuotit vähän kokoomuksesta ja perussuomalaisistakin

edellä mainittujen tukiehtojen ohella jatkossa on huolehdittava myös suomen valtiontalouden kansallisesta pelastusrenkaasta

miten arvoisa hallitus te ihan tosissanne viitsitte puhua että tässä tilanteessa tässä kuntatalouden kriisissä kunnat olisivat halukkaita voimistamaan kotouttamistoimia kun tietää sen että perheenyhdistämisjärjestelmän kautta kunnat eivät luota tämän tilanteen hallintaan myöskään sosiaali ja terveydenhuollon kustannuspaineiden kasvun suhteen

mänty ja aidosta kettusen tuskaksi ei

nyt on selkeästi tämä valtiontalouden kestävyys ja kansallinen pelastusrengas syytä tunnistaa tunnistaa että kreikasta tulee vakavia menetyksiä suomalaisille

vaikka poliittinen ja taloudellinen perusta järisee hallitus teki historiallisen parannuksen työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen heti ensi vuoden alusta

kuten täällä puhujat ovat todenneet niin tässä on kysymys hallitusohjelman edellyttämistä muun muassa turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja kyllä ne on varsin ikäviä

äänestyksen

ministeri holmlund mihin toimenpiteisiin te olette ryhtynyt nyt esillä olleiden harmaan talouden ja talousrikollisuuden kytkentöjen ja myöskin kiinteistöasioiden selvittämiseksi poliisin toimenpiteiden avulla eli poliisin voimavaroilla ja panostuksella

sota mikko seitsemän ja antonio yksia poissa yksitoista jos kunto ovat

ei voida mennä pikkuhiljaa eteenpäin

euroopan rahoitusvakausväline ei ole se instrumentti jolla tässä kriisissä voidaan toimia

kun nyt merenkulun tukiratkaisuista puhutaan ei saa unohtaa että kuljetustuki ruotsin lailla olisi eräs tapa varmistaa itä ja pohjois suomen teollisuuden saaminen helsingin mittakaavaan ja aluekehityksen ja aluepolitiikan kannalta tukea myös sen toimintakykyä

suomi selviää tulevista järistyksistä tahdolla ja työllä sekä rakentamalla kansallista eheyttä sosiaalisesti oikeudenmukaisella hyvinvointipolitiikalla ja veronmaksukyvyn mukaisella verotuksella

olen sanonut täällä viime keväänä tästä virityksestä että sellaista tilannetta jossa suomen talouspoliittinen itsenäisyys kansallinen toimintakyky eduskunnan budjettivalta siirtyisi venäjän autonomiaa huonompaan aikaan ei ole hyväksyttävissä

sitten myöskin toivon että hallituksen puolella käytäisiin läpi tämä rahoitusmarkkinaosaston työnjako

ei sen voimakkaampaa poliittista rahoitusliikettä ja kaavoitusliikettä voi olla tässä maassa

te poistatte työvoiman saatavuusharkintaa työehtojen valvonnan puute on täydellinen ja kyllä tässä suhteessa on erittäin vakavat vääristymät kilpailuasemassa

jo tämän asian käsittely keskeytyy trans d a

näistä asioista uskon hallintovaliokunta käy avointa pohdintaa koska nämä pitää avata koska on turha lakaista näitä vaikka monen mieli tekee tuonne huhtikuun taakse

kansanvallan ja demokratian toteutumisen kannalta tietysti olisi tärkeää ulottaa keskustelu myöskin julkisuuteen ja mediaan ja siinä meillä näkyy kieltämättä monella tavalla ehkei vaalitukena mutta palstamilleinä ja tietynlaisena vedätyksenä tämä orwellinkin suomi tänään

kysehän on tältä osin strategisesta ja maan kilpailukyvyn ja koko meidän talouden kannalta niin keskeisestä asiasta kuin raideliikenteestä

ympyrä on pieni otus neljä ei pyydä vasta

tavoitteena on korottaa nimenomaan ensisijaisia etuuksia jotta myös ihmisten pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotuesta vähenisi ja voitaisiin osin vahvistaa sosiaalityön tekemistä kunnissa

näillä valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmien ja toivon mukaan eduskunnan nyt yhteisellä rajapyykillä ja otteella on nyt todella hallituksen ja perustuslakivaliokunnan tältä osin erityisesti seurattava tarkkaavaisuudella jatkovaiheita

yhdeksäs

eli kuka tahansa voi tuoda mille alueelle tahansa ja mille alalle tahansa ulkomaista työvoimaa vaikka kotimaassa on työttömiä ja nuoria koulutettavana

herra puhemies

sillä on venäjän liikenteen ja muun osalta suuri merkitys logististen tavaraketjujen ja meidän vientiteollisuuden kannalta ja siinä ei ole kyllä varaa hirveisiin virheisiin

kun maa järisee massairtisanomisten johdosta niin eikö nyt tässä tilanteessa herra pääministeri pidä tunnustaa että tämä ei hoidu enää haravatalkoilla

lannoiteteollisuudenkaan myyntiin ei sinänsä olisi ollut viime kaudella varaa kansallisista syistä mutta tässä tapauksessa varsinkaan ei voida ajatella tämmöistä ideologista ratkaisua

metsäteollisuuden turvatumpaa puuhuoltoa myös tähän liittyviä kysymyksiä täsmätoimia riskirahoitukseen yrityksille tarvitaan samoin kuin suhdannesyistä myöskin alue ja talouskehitystä tukevien liikennehankkeiden pikaista käynnistämistä

toisin kuin te ministeri thors kerrotte hallitus heikentää koko ajan nimenomaan työehtojen ja laittoman ulkomaisen työvoiman valvontaa

lintuja asta kettuserotus kuusi ei pyydä vasta

kuten puheenjohtaja jaostosta totesi tässä tullaan myöskin alan työllisyyteen ja valtion verotuloihin vaikuttamaan välillisesti myönteisesti

minusta on aika erikoinen ratkaisu että vapo valtionyhtiö on tehnyt tällaisen yksityistä tavaraliikennettä koskevan sopimuksen jota nyt ilmeisesti joudutaan operaattorin takia lykkäämään

hallitus kaventaa tulo hyvinvointi ja terveyseroja

äänestyksen

peruspalveluja vahvistetaan ja uudistetaan turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus panostetaan sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn

herra puhemies

vakavien talouteen ja terveydenhuoltoon liittyvien kysymysten yhteydessä on kuitenkin hyvä nyt muistuttaa että tässä on kysymys kuitenkin aika isoistakin periaatteellisista asioista

edellisen hallituksen aikana muun muassa tuottavuusohjelmaa ei sovellettu naamioituna juustohöylänä muun muassa operatiiviseen poliisin ja rajavartioston henkilöstöön

asia on kuitenkin periaatteessa aika mielenkiintoinen olisi luullut vapon käyttävän vrää ja hakevan vrn kanssa ratkaisuja

hallitusryhmät myös eduskuntakäsittelyn aikana panostivat päihdepalveluihin sekä muun muassa opiskelijoiden ateriatuen parantamiseen

tässä suhteessa suomalaisten alusten kilpailukyky pitää myös varmistaa väylämaksu ja hinausmaksujärjestelmien uudelleenarvioinnilla niin että meidän harvat jäänmurtajamme eivät esimerkiksi ole tuolla vetämässä joitain jokiproomuja jotka ilman omia koneita narun päässä ovat kuljetuksessa samaan aikaan kun me olemme panostaneet myöskin talvimerenkulkuun sopivaan kauppalaivastoon

sotaa kuusitoista ja ääntä seitsemän neljä poissa yhdeksän eduskunta hyväksyy j

herra puhemies

nyt rajavartiolaitosta on vedetty muun muassa alas niin että minusta tämä on edesvastuutonta muun muassa meidän turvallisuusviranomaisten toimin on

arvoisa puhemies

mutta ehkä hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja oinonen vaposta jossain vaiheessa kertoo minkä takia tämmöinen ratkaisu on tehty

kyllä poliisiylijohtaja paateron ohjaus ministeriin on ollut tiedossa mutta niin voimakas myöskin tänne eduskuntaan kokoomukseen saakka ulottuva se on että eduskunnan joka päättää nyt liikkuvasta poliisista kansanedustajat eivät kysele mitenkähän nyt lplle käy

valtion maiden ja vesialueiden kokonaishallinnan säilyttäminen metsähallituksella oli säätytalolla hallitusohjelmaan kirjattu tavoite huolimatta kokoomuksen osakeyhtiövirityksistä

men

pääministeri toiminnan kannalta

sdpn paineesta nuoret ja pitkäaikaistyöttömät on nostettu työvoimapolitiikan kärjeksi

mutta minä haluan kiinnittää huomion siihen että ministeri thors ja hallitus eivät ole tuoneet esille meidän puheenjohtajuuskaudellamme laittoman maahanmuuton torjuntaan liittyneitä linjauksia ja aloitteita

kysymyshän metsähallituksen osalta on erittäin tärkeä myös puuraaka aineen tasaisen saatavuuden muun muassa sahateollisuuden itä ja pohjois suomen toimintaedellytysten kannalta

herra puhemies

meidän pitää tietää täällä mitä me olemme päättämässä

myöskään prumin sopimusta johon suomi tuli mukaan jo ennen perustajamaita tähän rajat ylittävän rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjuntasopimukseen ei tämä hallitus ole tuonut esille

hyvinvoinnin ja valtiontalouden rahoitusperustan kannalta puhutaan todella isoista asioista ja varsinkin tässä kriisissä missä myös valtiontalous ja eurooppa ovat

liikkuvan poliisin rooli on ollut erittäin tärkeä ja jatkossakin on raskaan liikenteen turvallisuuden ja harmaan kuljetustalouden ja kuljetusrikollisuuden torjunnassa

nimittäin oikeuskanslerin kertomuksen yhteydessä kovin vähän käytiin täällä ja julkisuudessa keskustelua siitä mitä oikeuskanslerin tarkastus jo toi esille vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuudesta

tässä suhteessa pitää myöskin katsoa että me omilla toimillamme mahdollistamme oman aluskantamme kilpailukyvyn

tältä osin sosialidemokraattien valmistelussa muun muassa maa ja metsätalousvaliokunnan ryhmässä on todettu että ei ole syytä mennä eun savuverhon taakse tässä osakeyhtiöjärjestelyssä vaan kilpailuneutraliteetti ja muut asiat ovat osin metsähallituksen ja myös asiantuntijoiden pohjalta hoidettavissa muulla tavalla kuin pirstomalla ministeri koskisen haluamalla tavalla metsähallitusta

nyt minusta kuitenkin pitäisi kyllä samalla katsoa ovatko meidän toimenpiteemme muun muassa tämän tarkastusvaliokunnan mietinnön kanssa sopusoinnussa

myöskin useamman vavan uistelujärjestelmän lupajärjestelmä pitäisi luoda tämän hyvin toimineen läänikohtaisen viehekorttijärjestelmän rinnalle jonka seuraamuksilla silloin valitettavasti erityisesti rkpnkin johdolla ja osin keskustan ja kokoomuksenkin taholla kauheasti peloteltiin

tässä asiassa on totta kai perustuslain tulkintaan ja eu suhteisiin liittyviä ulottuvuuksia mutta ehkä perinteisen sosialidemokraattisen maatalouspolitiikan tavoin pyrin näkemään tätä muun muassa työvaltaisen kotieläintuotannon ja nuorten aktiiviviljelijöiden näkökulmasta eli maatalouspoliittisesta käytännön näkökulmasta

tässä yhteydessä kun tämä myönteinen tonnistovero ja suomen merenkulun ja kauppalaivaston tukemisratkaisu ovat nyt etenemässä myös sosialidemokraattien haluamalla tavalla niin on kuitenkin vakavasti kiinnitettävä huomiota siihen että maalla pitää olla parempi kansallinen strategia ja näkökulma siihen miten suomen logistista ja elinkeinopoliittista asemaa vahvistetaan

kun saatavuusharkintaa poistetaan se tarkoittaa käytännössä sitä että kuka tahansa voi tuoda miltä alueelta tahansa mille alalle ja alueelle tahansa työvoimaa samaan aikaan kun meillä on massatyöttömyys nuorten työttömyys kasvaa pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

eduskuntavaalien osalta oli voimassa olevat selkeät määräykset mutta valtaosa ministereistäkin antoi väärät tiedot joita korjattiin julkisuuden paineessa

se on juuri näin niin kuin edustaja laurila sanoi että jalostuksen ja kaupan voimakas keskittyminen on todella myrkkyä meidän maatalouden selviytymiselle ja sen takia pitäisi laajentaa tätä kaupan keskittymän keskustelua nimenomaan siihen miten lähiruokaa lähijalostusta markkinointia voidaan vahvistaa

maahanmuutto ja nimenomaan turvapaikkakäsittely on kaivannut lisää resursseja voimakkaita lisäresursseja

sataseitsemäntoista ja antoi seitsemänkymmentäneljä eijan poissa kahdeksan eduskuntaan toisen

itse asiassa hallitusohjelmassa on hyviä tavoitteita tosin säätytalolla monenlaisen väännön kohteena syntyneitä

pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi aloitetaan kokeilu johon kunnat voivat halutessaan osallistua

myös oikeuskanslerin johtopäätös on siitä että oikeusministeriö ei ollut riittävästi valvonut lainmukaisia ilmoituksia oma aloitteisesti ja myöskään se ei ole tullut julki että oikeuskanslerin mielestä oikeusministeriö taitaa olla vähän jäävi elin seuraamaan vaalirahoitusta hallituksen ministerin johdolla

työehtojen valvontaa te olette heikentäneet työsuojelussa ja muussa ja tällä hetkellä maahanmuuttoviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia oleskelulupien tarkastukseen ja te ette anna resursseja lisää

samoin kuin sisäministeriaikana niin nytkin tulen loppuun saakka puolustamaan liikkuvan poliisin toimintakykyä kansalaisten sisäisen turvallisuuden liikenneturvallisuuden ja yleisen kansallisen turvallisuuden takia

tässä puheenjohtaja rinne on ollut aivan oikealla tiellä

onko harmaan talouden ja pimeän ulkomaisen työvoiman valvontaan organisoitu lisätyövoimavaroja viime kauden alasajojen jälkeen

tämä halpatyömarkkinoiden rakentaminen työvoiman saatavuusharkinta ja valvonnan heikentäminen ovat edesvastuuttomia tässä massatyöttömyyden nuorisotyöttömyyden tilanteessa

miten muka

ministeri koskinen onko kansallisvarallisuuden yhtiöittäminen kolmasosa suomen maapinta alasta teille ideologinen kysymys

ja tällä tarkoitan muun muassa euroopan laajuisten ten t ydinverkkojen kehittämistä jossa ei nyt komission viime syksyiseen ratkaisuun liittyen ollut riittävää strategista näkökulmaa

ei mielestäni riittävästi

taloustilanne on huonontunut nopeasti euroopan velkakriisin kärjistymisen ja edellisen keskustavetoisen hallituksen jättämän valtion velkaperinnön seurauksena

onko tuottavuusohjelmalla verohallinnon voimavaroja turvattu

tässä kysymyksessähän pitkälti on puhe myös yhteisön maatalouspolitiikasta

olen iloinen jos hän tulee sosialidemokraattien rinnalle siinä että nyt oikeasti näennäisviljelystä ja perusteettomista tuista kohdistetaan ne vähäiset tuet päätoimisille nuorille muun muassa edullisten lisämaiden hankinnalla ja tekemällä selviä arvovalintoja myös maatalouden tukien osalta

verohallinnon voimavarat eivät liene kunnossa

seuraavaksi kysellään kuten kymen

koko pohjoisen suomen ja venäjän pohjoisosien koillisväylään liittyvät logistiset ratkaisut on arvioitava ja suomen kriittisen merenkulun ja jää ja jään kestusa sekä jäänkestoisen jäänmurtokyvyn ja osaamisen hyödyntäminen näissä ratkaisuissa on otettava huomioon samoin kuin venäjään liittyvät kuljetusjärjestelmät

samaan aikaan kun todetaan että reaaliaikainen tutkinta ei keskusrikospoliisin krpn toimesta onnistu nykyään ei pystytä ottamaan kaikkia asioita tutkittavaksi joita tarjotaan krpn voimavaroja aiotaan nyt heikentää poliisihallinnon ja poliisijohdon suunnitelmien mukaan

vakavaa on myös se että tällä hetkellä tätä asiaa perusteellisemmin tutkii keskusrikospoliisi joka viime kesän nova groupiin liittyneiden ilmiöiden seurauksena on syventänyt tutkimuksiaan

ja tästä

puolet euroopan unionin budjettivaroista suunnataan maatalouspolitiikkaan eri perustein

takausjärjestelyt saattavat vaarantaa valtionta louden kestävyyttä samalla kun valtiolla on tarve tukea riittävää kasvua ja mahdollisimman hy vää työllisyyskehitystä ja hyvinvointipalvelujen tuottamista

kyllä teidän tekonne tukevat nimenomaan kaksien ja halpatyömarkkinoiden luomista vääristävät kilpailua ja vaarantavat myös sisäistä turvallisuutta

nytkin tässä kolme vuotta hallituksen jarruttamassa käännetyn arvonlisäveron eli harmaan talouden tärkeässä rakennusurakoiden rikostorjunnan muodossa on nyt vasta hallitus kääntänyt kelkkansa